keskustan aikaan satsattiin turhiinkin liikennehankkeisiin kun hankkeita ripoteltiin poliittisin perustein sinne tänne

tässä liikennepoliittisessa selonteossa halutaan pitää olemassa olevat väylät paremmassa kunnossa ja mikä parasta raideliikenteeseen satsataan nyt kunnolla

ja toivottavasti edustaja alatalo tulevaisuudessa rahti kulkee suurimmaksi osin myös raiteilla

ei tässä olla purkamassa mitään vanhentuneita normeja tai normeja joita ei tarvita

te arvoisa pääministeri puratte normeja jotta saadaan lisää säästöjä julkiseen talouteen

tämän seurauksena kuntapäättäjät tekevät päätöksiä ja kun vielä valtionosuuksia leikataan niin vaarana on että esimerkiksi kirjastoja lakkautetaan osana kuntien säästötoimia

te siirrätte valtavan vastuun kuntapäättäjille ja jälkeenpäin voitte vain todeta ettei hallituksen tahtotila ollut kirjastoverkon karsiminen ja siirrätte syyt sinne kuntapäättäjille

minusta on erittäin häpeällistä että suomi leikkaa kehitysmäärärahoista tilanteessa jossa nimenomaan niihin pitäisi panostaa ja satsata entistä enemmän

valtio omisteisilla yhtiöillä on myös tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä

esimerkiksi valtionrautatiet mahdollistaa liikkumisen koko maassa tai ainakin ennen vanhaan mahdollisti

omaisuuden voi myydä vain kerran

alun perin tämän sote uudistuksen tarkoitus oli nimenomaan perusterveydenhuollon vahvistaminen eli se että saadaan ihmisille parempaa terveydenhuoltoa nykyistä nopeammin

arvoisa pääministeri sanoitte tuossa esittelypuheessanne

verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää

ja ulkoministeri soini täällä säesti omassa puheessaan tätä samaa hyvää asiaa

nämä lähtökohdat ovat mielestäni kyllä hallitukselta täysin unohtuneet ja sote uudistuksesta on tullut projekti jolla tavoitellaan bisnesmahdollisuuksia kansainvälisille terveysyhtiöille

onko teillä joitakin konkreettisia lainsäädännöllisiä keinoja sen suhteen ettei veroparatiiseja tulevaisuudessa käytetä näissä yhtiöissä vaiko pelkästään näitä vaatimuksia

onko tämä sitten kuitenkin lopulta pelkkä ilmaan heitetty toive

tässä salissa usein puhutaan siitä että me emme halua jättää velkaa meidän lapsillemme

mutta todellisuudessa me tulemme jättämään meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme aivan mielettömän määrän hyvinvointivelkaa

nyt todellakin tämä hyvinvointivelka näiden leikkausten myötä vain kasvaa entisestään ja mielestäni tämä on se velka jota meidän pitäisi nyt kuroa umpeen ja pitäisi ehkäistä sen lisäsyntyminen

jäädytetty indeksikorotus koskee kaikkia myös kaikkein pienimpiä eläkkeitä

indeksijäädytys tulee heikentämään näin ollen eläkeläisten ostovoimaa entisestään mitä ei voi pitää perusteltuna sillä jo nyt eläkkeet ja erityisesti kaikkein pienimmät eläkkeet ovat jääneet jälkeen yleisestä palkkakehityksestä

vierailin eilen forssassa työttömien ja vähävaraisten jouluruokailussa

kaikkein pienituloisimmille hallitus lupaa kompensoida leikkauksen toimeentulotuen korotuksella mutta toimeentulotuki ei ole etuus vaan osa sosiaalihuoltoa

arvoisa herra puhemies

alkuvuodesta voimaan tuleva yle vero on oikeudenmukaisempi kuin tähän asti tuntemamme televisiolupa

tämä hallitus on tehnyt paljon esityksiä jotka entisestään heikentävät ostovoimaa heikentävät erityisesti lapsiperheiden asemaa

yhä useammat taloudet joutuvat viimesijaisimman tuen toimeentulotuen varaan näiden tehtävien päätösten jälkeen

arvoisa pääministeri sipilä te toistatte usein täällä salissa että leikkauksia ei voi jättää tekemättä mutta ovatko nämä leikkaukset todella niiden arvojen mukaisia mitä keskusta ajoi eduskuntavaalien alla

vasemmistoliitto ei hyväksy hallituksen päätöstä indeksien jäädytyksestä

kannatan edustaja erkki virtasen esitystä

olisin kysynyt teiltä ministeri kiuru

onko ministeriössä mietitty progressiivisuuden lisäämistä tiukentamalla verotusta kaikkein suurituloisimpien osalta jolloin yle vero olisi vieläkin oikeudenmukaisempi

arvoisa puhemies

kevään kehyspäätöksen mukaisesti myönnettiin määräraha jolla saadaan mikkelin ja helsingin vankiloiden paljusellit poistettua

tilanne ei ole hyväksyttävä ja vankiloiden peruskorjauksiin tuleekin osoittaa voimavaroja niin että kaikista epäinhimillisistä paljuselleistä voidaan luopua siten kuin hallitusohjelmaan on kirjattu

edustaja pelkosen tavoin olen erittäin tyytyväinen että lasten huoltoriitojen asiantuntija avusteinen sovittelu niin kutsuttu follo malli otetaan käyttöön koko maassa ja siitä ministerille kiitos

pikaluotoista aiheutuu kuluttajille jatkuvasti enemmän ja enemmän velkaongelmia ja olen erittäin huolissani etenkin nuorista jotka ottavat helposti tällaisen pikaluoton

liian moni näihin pikavippeihin langennut pilaa elämänsä

kerronkin nopeasti esimerkin ihan elävästä elämästä

juuri täysi ikäiseksi tullut nuori joka eli toimeentulotuen varassa otti eräänä perjantai iltana kahdenkympin pikaluoton

arvoisa puhemies

sen lisäksi riidat tulevat meille kalliiksi sillä saman eroperheen asioita käsitellään tavallisesti useissa eri viranomaisissa ja silti vain noin puolet huoltoriidoista päätyy sovintoon

arvoisa puhemies

nykylainsäädäntö perustuu siihen lähtökohtaan että lapsi ei ole asianosainen lapsen huoltoa asumista ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa

muun muassa lapsiasiavaltuutettu ja mannerheimin lastensuojeluliitto ovat kiinnittäneet huomiota siihen että lapsinäkökulmaa ei ole otettu hallituksen esityksessä tarpeeksi huomioon

lapsen oikeus ilmaista omat näkemyksensä itseään koskevissa asioissa ja saada nämä näkemyksensä huomioiduiksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti on yksi lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusperiaatteista

lapsen itsensä kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen on tärkeää

pidän erittäin tärkeänä tätä perhehoidon kehittämistä yhtenä hyvänä tapana järjestää hoitoa lapsille ja nuorille vammaisille henkilöille sekä jatkossa myöskin ikäihmisille mikä on erittäin hyvä asia

mutta samaan asiaan kiinnitän huomiota mitä tässä edustaja haatainen edellä mainitsi tästä lasten lukumäärän kasvattamisesta erityisesti nyt neljästä kuuteen ja tämän perhehoidon rajan hämärtymisestä sen suhteen onko kyseessä sitten tämmöinen perhehoito vai ammatillinen perhehoito

lasta voidaan kuunnella ja katsella ja käyttää myös välillisiä keinoja kuten esimerkiksi kerätä tietoja lapsen läheisiltä ihmisiltä päiväkodista koulusta tai seurata lapsen leikkejä ja toimintoja sekä tutkia piirustuksia

haluan kiittää edustaja sarkomaata hyvästä puheenvuorosta siitä että nostitte esiin nimenomaan sen asian että jatkossakin tästä lasten lukumäärästä perhehoidossa päättää nimenomaan kuntien sosiaalitoimi

arvoisa puhemies

eerikan kuulemista ei toteutettu asianmukaisesti ja monipuolisesti vaan lapsen näkökulma välittyi pääosin aikuisten kertoman perusteella

valiokunta kuitenkin katsoo että jatkossa on aiheellista arvioida erikseen onko lapsen asemaa ja kuulemista koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä tarpeen kehittää

pidänkin tärkeänä että oikeusministeriö ottaa asiasta kopin ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin

kuulemisessa tuotiin esiin myös se että riittävä miesnäkökulma olisi turvattuna näissä vanhempien välisissä sovitteluissa tai käräjillä

arvoisa puhemies

täällä on jo monissa lähes kaikissa puheenvuoroissa annettu kiitosta maa ja metsätalousvaliokunnalle siitä miten kansalaisaloitteen käsittely on eduskunnassa hoidettu

arvoisa puhemies

täytyy myöntää että ministeri huovisen ajatus siitä että synnytyksiä keskitetään suuriin yksikköihin jolloin myös osaaminen keskittyy on lähtökohtaisesti hyvä ajatus

erityisesti puheenjohtaja ansaitsee kiitoksen myös siitä että valiokunta on tehnyt asiasta mietinnön ja kuullut asiantuntijoita erittäin laajasti ja monipuolisesti ja avoimesti

on hyvä että vaativissa synnytyksissä joissa on komplikaation riski on saatavilla mahdollisimman ammattitaitoista henkilökuntaa ja parhaat välineet hyvän hoidon takaamiseksi

valiokunnan mietinnöstä käy ilmi että turkistiloille tehdään tarkastuksia sekä epäilyn perusteella että ilman epäilyä otantaan perustavina tarkastuksina

meille on kuitenkin luotu julkiseen terveydenhuoltoon aivan loistava äitiysneuvolajärjestelmä ja loistavat puitteet synnyttää ja minun pelkonani on niiden murentuminen

suomessa eläinlääkäreillä on liian vähän osaamista ja resursseja tukea tuottajia ja valvoa ylipäätään tuotantoeläinten oloja etenkin turkiseläinten

arvoisa puhemies

minua huolestuttaa että päivystysasetuksen myötä kotisynnytysten määrä lisääntyy enkä nyt tarkoita niitä niin sanottuja matkasynnytyksiä vaan suunniteltuja kotisynnytyksiä

valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota myös eläinsuojelulakiin joka ei kaikilta osin enää täytä nykyajan vaatimuksia eikä myöskään perustuslain vaatimuksia

kotisynnytys voi onnistua hyvin ja se on oma valinta ja mahdollista jos kyseessä ei ole minkäänasteinen riskiraskaus mutta kotisynnytyksiin liittyy kuitenkin riskejä jos kaikki ei sitten sujukaan aivan oppikirjan mukaan

hallitusohjelman mukaan hallitus ryhtyy selvittämään turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon vapaaehtoisen siirtymisen kannustamisen mahdollisuuksia

jos äitiä pelottaa ehtiikö ajoissa sairaalaan synnyttämään se vaikuttaa suoraan myös synnytystapahtumaan ja sitä kautta vauvan ensi hetkiin kohdunulkoisessa maailmassa

arvoisa puhemies

minusta on tärkeää että me teemme nimenomaan omien arvojemme mukaan politiikkaa täällä ja minun arvojeni mukaista on se että me hyväksymme tasa arvoisen avioliittolain

arvoisa puhemies

kasvu johtuu pääasiassa pidentyneistä matkoista sairaalaan mutta etelä suomessa syynä pidetään muun muassa sitä että ruuhkaisimmissa sairaaloissa äitejä kehotetaan pysymään kotona viimeiseen asti

arvoisa puhemies

mikään tutkimus ei puolla sitä että samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsille olisi mitään merkitystä vanhempien sukupuolella

hallitus esittää perhehoitolain muuttamista siten että toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota nostetaan ja perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään

päätoimisille perhehoitajille tulee tarjota mahdollisuutta hyvinvointi ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja muille perhehoitajille tarvittaessa

pidän perhehoidon kehittämistä myös yhtenä hyvänä tapana järjestää hoitoa lapsille ja nuorille vammaisille henkilöille sekä jatkossa yhä useammin myös ikäihmisille

arvoisa puhemies

hallitus esittää että perhekodissa hoidettavien enimmäismäärää nostettaisiin laissa säädellyin edellytyksin enintään kuuteen henkilöön jos siitä vastaisi vähintään kaksi perhekodissa asuvaa laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä

hoidettavien enimmäismäärä säilyisi muussa tapauksessa neljänä ja tähän enimmäismäärään lasketaan mukaan samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt

hallituksen esityksessä ehdotettua muutosta perustellaan ainoastaan yhteiskunnallisia vaikutuksia kuvaavassa kohdassa jossa todetaan että muutos parantaisi päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä

vaikutusten arviointi on ollut puutteellista sillä esimerkiksi se kuinka muutokset vaikuttavat hoidettavien arkeen ja asemaan on jätetty kokonaan käsittelemättä

pelkästään taloudelliset syyt ja perhehoitajien toimintaedellytysten parantaminen eivät ole riittäviä perusteita määrän kasvattamiseen

perhehoitolain säätämisen yhteydessä valiokunta totesi mietinnössään että perheessä hoidettavien lasten enimmäismäärän rajaus on tehty lasten edun näkökulmasta

nämä jo usein kovia kokeneet lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa huolenpitoa ja rauhaa ja sitä on vaikea tarjota jos hoidettavien määrää kasvatetaan

erityisen hyvä asia on työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen joka osaltaan parantaa etenkin pienituloisten lapsiperheiden asemaa